energiapaketti tuo mukanaan kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja edistää yrittäjyyttä kotimaisuus energiatuotannossa kasvaa ja muun muassa venäjältä tuotavan ydinsähkön käyttö vähenee

päästöjen merkittävä vähentäminen energiatehokkuuden lisääminen kotimaisen uusiutuvan energian tuotannon lisääminen sekä omavaraisen energiantuotannon turvaaminen ovat kaikki erinomaisia tavoitteita

tällä ratkaisulla kohennamme merkittävästi sähkön omavaraisuutta korvaamalla muun muassa osan tuontisähköstämme omalla tuotannollamme ja näin jätämme enemmän niitä euroja maahamme joita olemme maksaneet ulkomaille fossiilisista polttoaineista

periaatepäätökset ydinvoiman rakentamiseksi tvolle ja fennovoimalle sekä loppusijoituspaikan laajentamiseksi posivalle ovat kaikki perusteltuja

tehtävät ydinvoimaratkaisut ovat osa kokonaispakettia ja ilman näin merkittävää satsausta uusiutuvaan energiaan en olisi valmis lupia hyväksymäänkään

mielestäni on myös muistettava ottaa huomioon ydinvoimahankkeen toteutumisessa niin suomalaisen työn osaamisen kuin yritysten hyödyntäminen vahvalla tavalla

uusiutuvien energialähteiden kuten muun muassa tuulivoiman metsähakkeen turpeen liikenteen biopolttoaineiden biokaasun ja muun uusiutuvan energiatuotannon mukaan lukien aurinkolämmön käyttöönottoa on tuettava valtion tukitoimin

myös turpeen käytön kasvattaminen erityisesti seospolttoaineena tuulivoiman lisäys ja bioenergian tuotanto ovat merkittäviä maaseudun elinkeinojen kannalta

tehdyn selvityksen mukaan suomessa olisi tilaa kahdelle tai jopa kolmelle viljasta etanolia tekevälle laitokselle

kuntien ja seutukuntien olisi hyvä ryhtyä laatimaan omia toimintasuunnitelmia kestävän energiahuollon osalta ja lähteä mukaan yhteisiin energiatalkoisiin

suunnitelmiin on syytä sisällyttää uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen energian säästön edistäminen seudun energiaomavaraisuuden nostaminen sekä energiatehokkuuden parantaminen koko alueella

nyt on siirryttävä sanoista tekoihin

nyt tässä talousarviokeskustelussa on käsittelyssä työvoima ja elinkeinoministeriön toimiala

ministerit olivat täällä aktiivisesti paikalla ja täytyy tässä ihan julkisesti kiittää kumpaakin ministeriä hyvin hyvästä toimeliaisuudesta ministeriönsä päämäärien eteen

pitkäaikaistyöttömyyden kautta hyvin herkästi edessä on totaalinen syrjäytyminen jonka jälkeen on sitten todella vaikea päästä yhteiskunnan toimintoihin mukaan

arvoisa herra puhemies

energiasektori on puhuttanut tätä taloa viimeisen vuoden aikana paljon ja myös tämä budjettiesitys tulee keskittymään pitkälti energiasektorin osalle

mutta on huomionarvoista se että silti monien kunnallisten palvelujen tuottamisen hinta on kaikista kalleinta per asukas suurissa kaupunkikeskuksissa

hallitus teki mielestäni virhearvion siinä että se lähti toteuttamaan tässä palvelurakenneuudistusta jo viime kesänä siten että sairaanhoitopiirit päätettiin purkaa

tuulivoimakysymyksistä on puhuttu paljon mutta valitettavaa on ollut että tuulivoimalla tuotetun energian hankkeet eivät ole edenneet odotetulla tavalla

olisi ollut paljon johdonmukaisempaa lähteä siitä että olisi yhtenä pakettina viety erva alueiden sairaanhoitopiirien ja perusterveydenhuollon rakenneuudistusta eteenpäin

aika usein siellä ovat olleet nämä lupakysymykset rajoittavina tekijöinä ja niiden eliminoimiseen tulee kyllä käyttää eri konsteja niin että tuulivoimaa voitaisiin hyödyntää entistä enempi

sairaanhoitopiirit ovat toimivin osa meidän terveydenhuoltojärjestelmää ja isoissa kaupungeissa ei ole varaa ostaa jatkossa osakaskunnilta näitä isoja satojen miljoonien miljardin kiinteistöjä

valitettava piirre tässä energiapaketissa oli se että peltoenergia jäi vielä tässä vaiheessa ulos tuettavien energiamuotojen puolelta

erityisesti läntinen suomi on meillä sellainen alue jossa olki olisi hyvin todennäköinen seospolttoaine jolla voitaisiin sitten kivihiiltä korvata entistä enemmän

toivottavaa on että vielä tämän eduskunnan aikana tämä peltoenergia saataisiin mukaan näihin tuettaviin energiamuotoihin

etelä pohjanmaan osalta on tietysti hyvin tärkeää se että ilmajoen koskenkorvalle suunniteltu etanolitehdas voisi joskus aloittaa toimintansa

meillä suomessa on osaamista raaka ainetta mutta lainsäädännön esteet ja niin kuin tuossa keskusteluvaiheessa tuli esille nämä kaavoituksen rajoittavat tekijät ovat olleet puurakentamisen kehittymisen esteinä

sekä energia ilmasto että ympäristösektorin haasteet tulisivat osittaisesti hyvinkin hoidetuiksi puurakentamisen suosion kasvun myötä

näissä energiakysymyksissä on äärimmäisen tärkeää että tiedotukseen ja neuvontaan satsattaisiin

vain tiedotuksen ja neuvonnan kautta voidaan näitä kysymyksiä sitten viedä paremmin eteenpäin niin että nämä tavoitteet mitä kotimaisen energiantuotannon lisäämiselle on asetettu tulisivat sitten hoidetuiksi

herra puhemies

hallitus on tällä vaalikaudella epäonnistunut kahdessa kuntasektoria koskevassa asiassa erityisesti elikkä kuntarakenneuudistuksessa ja sitten kuntien tehtävien karsimisessa

olemme saaneet lukea lehdistä että väkeä on lomautettu opettajia päivähoidon henkilöstöä ynnä muita ja jopa irtisanomisiinkin on jouduttu

mielestäni tämä on liika kova vaade parempi olisi ollut velvoittaa kunnat tekemään muut mittarit elikkä toimintakatteen ja vuosikatteen positiivisiksi

nyt määrätään kunnat tekemään todella hyviä positiivisia tuloksia että saadaan nämä alijäämät katettua suurilla ylijäämillä ja sitä on vaikea kuntalaisille perustella

tämä budjettiesitys tuo todella kovat ajat myöskin perusmaataloudelle

onko hallituksella aikomuksena joillakin muilla toimenpiteillä parantaa viljelijän asemaa ja yksi näistä olisi tietysti tämä tuottaja ja toimialalainsäädäntö

mutta en ole ainakaan hallitusohjelmasta huomannut eri hallituspuolueilla minkäänlaista sitoutumista tämän osalle

aiotteko ottaa sen hallitusohjelman ulkopuolelta käsiteltäväksi

arvoisa herra puhemies

tämä valtiovarainministeriön pääluokka käsittelee kunta asioiden lisäksi myöskin verotusasioita

ensinnäkin verotoimistopalvelujen osalta kävi varsin salakavalasti kun viime viikolla kuntiin tai verotoimistoihin lähetettiin tieto siitä että verotoimistojen yksikköjä suljetaan ja palvelut vetäytyvät suurin piirtein maakuntakeskustasolle

näiden palveluyksikköjen työntekijät ovat olleet aina siitä lähialueelta nyt heidän työmatkansa tulevat kasvamaan useisiin kymmeniin lähes sataan kilometriin

kuntakysymykset ovat esillä myöskin jokaisessa suomen kunnassa näinä viikkoina ja kuluvan viikon aikana kunnat vahvistavat ensi vuoden talousarvionsa

arvoisa rouva puhemies

ensin tavoitteena keskustalla oli takuueläke ja nyt sitten myöhemmin on noussut tämä kelamaksun poisto jonka tavoitteena on työllistävyyden parantaminen

sitten vastavuoroisesti kun valtio on vetäytynyt omasta rahoitusosuudestaan valtionosuusleikkauksien johdosta kunnat ovat joutuneet yhä haastavampaan tilanteeseen

eläketulon verotuksen saattaminen palkkatulon verotuksen tasolle ja takuueläkkeen voimaan saattaminen ovat pienellä eläkkeellä oleville merkittäviä uusia linjauksia

pidän tätä kasvuprosenttia äärimmäisen suurena

en usko että näin suureen kasvuun kunnissa tullaan pääsemään kun samanaikaisesti kaikki ennusteet lähtevät siitä että työttömyys saattaa lisääntyä ja meidän kansallinen kilpailukykymme myös heikentyä

lisäksi vähimmäismääräiset kuntoutusrahat sairaus äitiys isyys ja vanhempainraha sekä lapsilisät kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sidotaan indeksiin ja ne tulevat jatkossa nousemaan kustannustason nousun myötä

tämä aikataulu tulee olemaan äärimmäisen kireä ja kun siinä otetaan huomioon vielä se että sosiaali ja terveydenhuollon rakennemallit tulevat aikataulun mukaisesti vasta helmikuun lopussa niin viikon kuluttua siitä kunnilla tulisi olla jo lausunnot valmiina

kuntien toimintamenojen on arveltu kasvavan jatkossakin tuloja enemmän muun muassa kunnille annettavien lisätehtävien vuoksi

ensinnäkin me tiedämme että meillä on erityisvastuualueet elikkä niin sanotut erva alueet helsinki turku tampere kuopio ja oulu myös miljoonapiiri nimitystä käytetään näistä

tuntuu siltä että mikäli nämä sairaanhoitopiirit lakkautettaisiin ja ajettaisiin tätä tilannetta siihen suuntaan että jatkossa näistä palveluista vastaisivat isäntäkunnat niin herää kysymys millä nämä maakuntakeskuskaupungit kykenisivät ostamaan muilta jäsenkunnilta nämä kiinteistöt tai sitten maksamaan niille vuokraa koska menneinä vuosina nämä kunnat ovat maksaneet omat osuutensa näiden kiinteistöjen rakentamisesta

nämä ja muutamat muut kuntata loutta tiukentavat toimet tulevat heikentämään kuntien palvelutuotantokykyä nostamaan kunnallisverotusta ja eriarvoistamaan kuntia toisiinsa nähden

vaikka yksittäisten menokohtien kasvuprosentit ovat pieniä suunta on selkeä

tämä keskustan malli on selkeä

erva alueet sairaanhoitopiirien alueet ja sitten niiden sisällä oleva terveyskeskusverkosto joka voisi olla kutakuinkin sellainen kuin se tällä hetkellä on mutta se turvaisi kansalaisille riittävät terveydenhuoltopalvelut

tekesin myöntövaltuuksien kasvu keskeisten pääluokkien t k menojen nousu ja asuntotuotannon tukeminen ovat esimerkkejä yritystoiminnan piristämisestä

ensi vuosi tulee olemaan haastava vuosi kuntasektorilla ja toivon niin että ihmisillä valtuutetuilla olisi voimia vastata ja hoitaa näitä tehtäviä sitten kun näitä ratkaisuja siellä kunnissa tehdään

turvetuotannon verotuksen nousu uhkaa maaseudun energiatyöllisyyttä ja sen alan yrittäjyyttä

maatalousyrittäjyyttä budjettiesitys tukee lomituspalvelujen vahvistamisen kautta

kotieläintiloilla toimivien yrittäjien jaksamiseen on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota

tässä yhteydessä on kuitenkin syytä mainita että maataloustuotannon kannattavuus on yksittäisistä yrittäjän jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä suurimpia

suomen maatalous ja koko läntisen euroopan maataloustuotanto potevat suurta kannattavuuskriisiä johon erityisesti eu politiikalla tulisi vaikuttaa mutta myös kaikki kansalliset toimet tulisi käyttää oman maata loustuotannon säilyttämiseksi

vaalipiirimme kannalta positiivisia ovat isot tiehankkeet

lisäksi positiivista on se että seinä joen lentokenttä saa ylläpitoon ja investointeihin tarvitsemansa rahat jotka osaltaan tukevat maakunnan lentoliikenteen säilymistä

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

valtiovarainministeri kehui budjetin kasvurahoitusohjelmaa ja sen piristävää vaikutusta

talousarvioon sisältyy viime viikolla esitetty rakennepaketti

kotihoidon tuella oleva on jo nyt tuelle siirryttyään vapauttanut työpaikkansa uudelle usein työuransa vasta aloittaneelle henkilölle

hallitukselta on ideologinen valinta pyrkiä päättämään mikä perheelle on parasta

kyllä perheissä osataan laskea mikä hoitomuoto on heidän lapsilleen parasta

kotihoidon tukijärjestelmään ja yleensäkin päivähoitoasioihin perehtyminen auttaa ymmärtämään myös sen että nykyinen järjestelmä on yhteiskunnan kannalta taloudellisin vaihtoehto

arvoisa rouva puhemies

työ ja elinkeinoministeriön hallinnonala on se hallinnonala joka ratkaisee suomen nousun niin talouden kuin myöskin työllisyyden osalta

tämä vähennys on merkittävä mutta uskon siihen että kun kärkihankkeisiin panostetaan yli miljardi euroa se tuo mahdollisuudet sitten meidän työllisyyden ja yrityselämän parantumiselle

myöskin näitten kärkihankkeiden osalta team finlandin verkoston vahvistaminen ja cleantech ratkaisujen vauhdittaminen ovat keskeisiä asioita joiden kautta työllisyys ja talous voivat parantua

liikenne ja viestintäministeriön pääluokka on ollut tänäkin vuonna yksi puhutuimpia pääluokkia ensi vuoden talousarvioesityksestä ja siihen pääluokkaan on tehty myös eniten talousarvioaloitteita

se kertoo siitä tarpeesta mikä eri puolilla suomea on ja erityisesti siitä että harvaan asutuilla alueilla on suuret tarpeet jotka koskettavat niin perustienpitoa valtateiden kantateiden peruskorjausta kuin myös kevyen liikenteen väyliä ja rataverkostoa

ja kun budjetti ei lupaa riittäviä määrärahoja kyseisille momenteille niin olemme varmoja siitä että tiepääoma tulee ensi vuonna rapistumaan ja se vaatii sitten jossain vaiheessa suurempia rahamääriä kun sen kunto laitetaan kohdalleen

toimiva ja hyväkuntoinen tieverkosto on perusmaatalouden kannalta tärkeä

siinä mielessä toimivat tiet ovat äärimmäisen tärkeitä

metsätalouden tarpeet on tiedostettu täällä eduskunnassa monena vuotena ja puuhuollon nimiin on myöskin näitä tienpidon määrärahoja korotettu

näin ollen saattaa olla että jos kevät on kovin kelirikkoinen ajanjakso niin monella metsäautotiellä ja kylätiellä tulee puutavara autoille liikkumiskielto niin että ne eivät saa siellä liikkua

toimiva tieverkosto on myös energiahuollon kannalta hyvin merkittävä ja olisi ollut tarpeellista että näitä perustienpidon rahoja olisi tästäkin näkökulmasta budjetissa ollut enempi

arvoisa puhemies